tässähän kyllä eikö vain vai mikä on käsityksenne ed

se ei käytä myrkkyään ihmiseen kuin viimeisessä hengenhädässä silloinkin vain pienen määrän pakoon päästäkseen

on yhtä selvää että tämä nopeasti pienenevä joukko sotainvalideja ansaitsee kaiken tuen minkä yhteiskunta voi antaa heille ja näin ollen tämä perustelu jonka sotainvalidien veljesliitto on esittänyt on erittäin vahva ja voimakas niin kuin arvoisien kollegojenkin puheenvuorot

se että ne joudutaan tuhoamaan sitten eikä käyttämään hyödyllisesti esimerkiksi näiden ihmisten hyväksynnän kautta on tietysti jälkeenjäänyttä ja siitä pitäisi päästä eteenpäin

kuulemisen yhteydessä muun muassa enontekiön kunta ilmoitti vaatimuksenaan rakentaa matkailuun liittyviä rakennelmia pallas yllästunturin kansallispuiston pohjoisosaan

ravi mitään edistystä

näin ei tapahdu

sitten elinkeinoihin

tuo mitä hänkin kuntaliiton toimitusjohtaja esitti on kyllä hyvin voisi sanoa taantumuksellista ja epähumaania suhtautumista vanhusten hoivaan

kyyn hengenvaarallisuus käy selville verrattaessa sitä hirvieläimiin puutiaisiin tai ampiaisiin

on selvää että esimerkiksi porotalouden menetykset pitää korvata täysimääräisesti

siitä mikä liittyy biokaasuun aivan oikein täällä on todettu että on turhaa polttaa sekajätettä jossa on mukana biokomponentteja se tulisi ottaa erikseen ja käyttää metaanina

sen lisäksi tässähän on tietysti muita kuin vahingonkorvausnäkökulmia tässä on ongelmana se että luomme kehykset johonka sitten voidaan syöttää niitä

karpelan viittaaman suurpetosuojelun näkökulmasta näin pitää menetellä

mutta yhtä hyvä on huomata se että meillä on jo sellaisia elinkeinoja jotka ovat merkittäviä ja pohjautuvat siihen että meillä on esimerkiksi suurpetokantaa

kansallispuistoon ei tule vastoin luonnonsuojelulakia rakentaa uutta nykyistä hotellia kolme kertaa suurempaa hotellia jonka ympäristövaikutuksia ei ole riittävästi selvitetty

totean että mistään oleellisesta niin kuin aloitteessakin on rahan lisästä ei ole kyse ja todellakin haitta asterajat tulisi poistaa

rauhoitus on toteutettu monimutkaisella tavalla siten että luonnonsuojelulain eliöiden suojelua koskevan luvun säännöksiä sovelletaan vain nisäkkäisiin ja lintuihin

tämä liittyy matkailuun muun muassa kainuun alueella

kysymys on ihan itse jätehuoltolaitoksen sopimuksesta jätteenkuljettajien kanssa siitä että jäte tuodaan arkipäivisin tai mahdollisesti sitten lauantaina

varmasti suomen teollisuuden ja talouselämän etu on ollut se että meillä on ollut hyvässä kunnossa oleva mahdollisimman terve väestö ja tässä mielessä se on aivan uskon mielelläni maksanut nämä omat osuutensa

rakentamisen pohjaveteen kohdistuvat muutokset ovat selvittämättä

meillä on budjettikäsittely kuitenkin vielä edessä ja sen yhteydessä olisi hyvä jos valtiovarainvaliokunnassa pystyttäisiin assia

puhemies

nyt ollaan uudessa tilanteessa talouselämän näkökulmastakin kun on tämä finanssikriisi edessä olevaa puustoa teille

sopimukseen liittyessään suomi teki kuitenkin varauksen päättää rauhoituksesta kansallisella tasolla ja niinpä muun muassa kyy on suomessa rauhoittamaton vaikkei rauhoittamattomuudelle ole perusteita

perkiön aloite todella viritti hyvän keskustelun

erityisesti sen teki eläväksi se että täällä oli ministeri pekkarinen vakuuttamassa siitä että varsin pian windfall verotuslainsäädäntö etenee

näen että edessä oleva lamatilanne

tässä tilanteessa ei tietenkään pidä lähteä nyt helpottamaan joillakin tavoin työnantajien sosiaaliturvamaksuja tai muita vastaavia vakuutusmaksuja vaan ne on ihan järkevää pitää edelleen samalla tasolla

kyyn rauhoittamattomuus on vakava uhka lajille sillä se mahdollistaa muun muassa luonnonvaraisten yksilöiden keruun ja terraariokasvatuksen sekä vaikkapa eläinten kaupan ulkomaalaisiin yksityiskokoelmiin

valiokunnalle ei ole osoitettu selvitystä voidaanko jätevesikuormituksen kasvu hoitaa teknisellä ratkaisulla ilman siirtoviemäriä jolla olisi erityisen haitalliset vaikutukset ympäristöön

valiokunnalle on esitetty vaihtoehtona hallituksen esitykselle rakennusten kunnostamista nykyisessä koossaan mihin ei tarvita lain muutosta

tällä hetkellähän on siirretty vastuuta sekä lääkkeissä että yleensä hoidossa hoidon maksamisessa potilaille ja asiakkaille

räsäselle totean sen että se mistä puhuin aikaisemmin ja mitä nyt vielä hiukan täydensin liittyy siihen että tähän muuhun tarkoitukseen eli hedelmöitykseen kehittyneiden alkioiden ja niiden jotka ovat pakastimessa pakasteina käyttö muuhun tieteen tekemiseen on estynyt